kannatan

mutta sen selkeyden varjolla ei saa ajaa sitä että suomi luopuu edes osin omasta liikkumatilastaan etenkään silloin kun on kyse ulko ja turvallisuuspolitiikasta ja puolustuspolitiikasta kun lissabonin sopimuksessa kuitenkin hyväksyttiin tiettyjen maiden kohdalla se että on olemassa tiettyjä kansallisia erityispiirteitä eikä varsinkaan suomessa niitä erityispiirteitä saa ohittaa tai unohtaa

vaaliliittokielto estää sen että annettu ääni siirtyisikin varmistamaan aivan jonkun muun jopa toisella listalla ehdokkaana olevan läpimenon

tiedän että on asetettu useita eri työryhmiä pohtimaan näitä ongelmia mutta kyllä tilanne on aika hälyttävä jos on mahdollista esimerkiksi ruotsin ja suomen välillä niin että jostain lapsesta ei makseta lapsilisiä kummallakaan puolen rajaa

tämähän on salaamissopimus

kaiken kaikkiaan vanhasen ykkös ja kakkoshallituksen aikanahan on kaikista suurin virhe ollut se että työttömyyden aikaiseen perusturvaan ei ole tullut sentinkään korotusta ei tule kahdeksaan vuoteen ja nyt sitten sosiaalitupossa ja sata komiteassa siunataan se että toistakymmentä vuotta menee varmuudella niin että perusturvaa peruspäivärahaa ja työmarkkinatukea ei koroteta senttiäkään

suoraan kertomuksessa tunnustetaan myös se että suomen euroopan unionin talouskriisiin liittyvät taloudelliset sitoumukset lisäävät valtionvelkaa eli me otamme velkaa muiden sitoumusten vastuitten ja muiden holtittoman velan antamisen ja ottamisen vuoksi

onko kelassa valtuutettujen kesken tai sitten kelassa ylipäätään keskusteltu siitä kuinka nämä asiakkaat pystyvät selviytymään esimerkiksi takaisinperintätilanteessa

mutta tässä yhteydessä haluan kiinnittää huomiota siihen että on myös toinen vakava rikoksen laji jonka valmistelu jää tällä hetkellä rankaisematta ja se on tämä murhan valmistelu

kyllä siinä yhteiset arvot ovat koetteella jos jatkossa eun sisäisessä työnjaossa kreikka vastaa uskottavasta taloudesta jäseneksi mahdollisesti hyväksyttävä turkki ihmisoikeuksista italia hyvästä hallinnosta ja katolisen kirkon paavi suvaitsevaisuudesta

tämä pariskunta ei ollut koskaan elämänsä aikana syyllistynyt mihinkään rikokseen ja tällä kotietsinnällä ei ollut mitään yhteyttä siihen että olisi saatu uutta tietoa epäillystä rikoksesta

olen erittäin huolestunut siitä kuinka metsäsektori pystyy kilpailemaan laadukkaista opiskelijoista tulevina aikoina

toki puolueitten listoillakin on hyvin erilaisia ehdokkaita mutta vaihtelu on kuitenkin pienempää kuin eri puolueiden ehdokkaitten kesken

kuinka vasta suunnitteilla oleva investointi josta ei vielä ole lopullista päätöstä eikä rahoja ole osoitettu kuinka sellainen hanke aiheuttaa tämän päivän raideliikenneongelmat

ja onhan se nyt aika hurja asetelma että milloin kreikka milloin israel päättää siitä mitä asioita suomessa salataan eduskunnalta kansalaisilta julkiselta sanalta

eikö tässä voi käydä niin että pahimmillaan huonosti harkituilla leikkauksilla syömme tulevan kasvun eväät

itsellä tulee mieleen inarista tapaus jossa muistisairas henkilö oli aiemmin voinut käydä oulussa hoidossa ja hänelle oli ne matkat korvattu mutta ilman mitään ennakkovaroitusta asiakas kuvitteli että entiset oikeudet jatkuvat käynnistettiin tämän vuoden aikana takaisinperintä

tässä hallituksen esityksessä on kappaleet muun muassa ervvn kapasiteetin laajentamisesta siihen liittyvistä riskeistä velkakestävyysanalyysistä ja ehdollisuudesta ja riskien rajaamisesta vakuuksilla ja mehän näimme valitettavasti kreikka vakuussopimuksen käsittelyn yhteydessä että eduskunnassa käytettävät kielet ovat suomi ja ruotsi ja jos tilanne on tarpeeksi hankala myös englanti

siitä syystä olemme jättäneet lakialoitteen jonka mukaan se joka tahallaan toimeenpanee tai edistää murhan tunnusmerkistön täyttävää rikosta tuomitaan erityisessä tapauksessa murhan valmistelusta vankeuteen määräajaksi vähintään kahdeksi vuodeksi

tuskinpa sellainen äänestäjä joka äänestää esimerkiksi hyvin tuntemaansa naista joka vastustaa ydinvoimaa haluaa äänensä vaaliteknisistä syistä siirtyvän ydinvoimaa kannattavalle toisen puolueen miehelle

mutta mielenkiinnolla panin merkille ulkoministerin tuoreen puheen

minun mielestäni kunnon kalusto riittävä henkilöstö ja kattava rataverkko ovat koko suomen kilpailukyvyn kannalta äärimmäisen tärkeitä ja niin ne ovat tärkeitä aluepolitiikan kannaltakin

kun tässäkin puhutaan eurooppalaisesta turvallisuudesta niin aika yksioikoisesti allekirjoititte presidentti obaman kannan yhtenäisestä ja vahvasta euroopan unionista

kävimme edustaja zyskowiczin kanssa hyvin rapsakan keskustelun ensimmäisessä käsittelyssä ja viittaan vielä siihen mikä herätti mielenkiintoa

enkä kyllä ymmärrä sitä mitä sosiaalisuutta sellaisessa sosiaalitupossa on joka sivuuttaa sen ryhmän kokonaan mistä aiheutuu suurin suomalainen köyhyys

taloussanomien uutisessa viitataan kreikassa mahdollisesti valmisteltavaan velkasaneeraukseen jonka tuloksena kreikan velkojat kuten saksan ja ranskan pankit todennäköisesti välttyisivät kirjaamasta luottotappioita

aikooko tämä hallitus palauttaa sallakantalahti raideyhteyden eurooppalaiseen ten verkkoon tulevaisuuden liikenneyhteytenä jossa se aikaisemmin oli

arvoisa puhemies

asiakkaalla kuitenkin oli ihan luottamuksensuojaankin perustuen täysi syy ja oikeus olettaa että hänellä on entiset oikeudet ja nyt häneltä peritään sitten useampaa tuhatta euroa takaisin

jossain määrin vaaliliittokielto takaa äänestäjien paremman kuluttajansuojan mutta parannettavaa tähän lakiin ja hallituksen esitykseen toki vielä jää

oletteko sitä mieltä että suomessa tehdään liikaa perusteettomia kotietsintöjä saadakseen epäiltyjä todisteita

arvoisa puhemies

edustaja soini nosti hyvin tärkeitä kysymyksiä esille ja kyllä rehellisyyden nimissä on sanottava että tässä salissa on kaksi ryhmää jotka ovat olleet johdonmukaisia yksittäisiä eu maita koskevissa tukipaketeissa euroopan rahoitusvakausvälineessä ja euroopan vakausmekanismia käsiteltäessä

tästä ei enää ole pitkä matka kolmen an luottoluokituksen tippumiseen

mutta kun meillä on yhtä aikaa käsittelyssä jäsenyys kahdessa eurooppalaisessa pikavippifirmassa niin näistä riskeistä ei puhu liikaa koskaan

oletteko te sitä mieltä että hyvä rataverkko ja aluepolitiikka tukevat toisiaan vai oletteko ehkä samaa mieltä kuin vihreät osmo soininvaaran mukaan että ne ovat toisilleen vastakkaisia

siihen varautumisestahan me äsken äänestimme mutta hallituspuolueitten kansanedustajat olivat sitä mieltä että se ei ole tarpeen ja olen aivan varma että tähän asiaan me palaamme vielä ja ehkäpä hyvinkin pian

valitettavan usein suomessa puhutaan vain eläkeiän nostamisesta sen nostamisesta nimenomaan pakolla kun niitä vaihtoehtoja on lukemattomia

kysynkin en tiedä pitääkö tätä kysyä sitten niiltä jotka eivät ole kreikka vakuussopimusta lukeneet vai niiltä jotka ovat lukeneet onko mahdollista että nämä neljä kreikkalaista liikepankkia ja kreikan valtio tekevät keskenään sopimuksen jolla siirtävät oikeuksia ja obligaatioita ilman että suomen valtio pääsee tulemaan väliin

nythän ansio sidonnaisen ja perusturvan kytkös poistettiin sillä tapaa tässä sosiaalitupossa että ansiosidonnaista kyllä parannetaan mutta työmarkkinatukea ja peruspäivärahaa ei koroteta

eduskunta edellyttää että hallitus teettää puolueettoman arvion euroopan rahoitusvakausvälineen euroopan vakausmekanismin ja euroopan keskuspankin suomelle aiheuttamista maakohtaisista talousriskeistä ja taloudellisten sitoumusten kokonaisvaikutuksista

esitän tähän varsinaiseen asiaan liittyen että tämä hallituksen esitys hylätään ja siihen on olemassa vankat perustelut

tämä politiikka on siinä mielessä outo ja kummallinen laji että kreikassa se politiikko joka johdonmukaisesti vastusti näitä tukipaketteja ja tukipakettien karmeita ehtoja jotka kurittavat nimenomaan kreikkalaista köyhää kaikista karmeimmin palkittiin pääministerin paikalla mutta suomessa ne jotka toimivat yhtä johdonmukaisesti ne kaksi vasemmistolaista kansanedustajaa saivat maksimirangaistuksen

vielä jokin aika sitten se oli budjettikirjaan kirjattuna että summa on maksettava vaadittaessa mutta jostain syystä en tiedä häveliäisyyssyistä vai mistä se maininta on budjettikirjasta nyt myöhemmin poistettu

kreikka väärensi kansantalouden kirjanpidon ja talousluvut vuosien ajan

tähän asti ainakin ammattiyhdistysliike on ilmoittanut että se on heille pyhä asia että tätä kytköstä ei pureta mutta nyt se purettiin niin että ne kaikista vaikeimmassa tilanteessa elävät jätettiin elämään siihen omaan kurjuuteensa

kyllä asekaupan ja asekaupan lähi itään pitää olla julkista

poikkeuksellisen alhaisen koron aikana otetut pitkät asuntolainat tulevat hintoihinsa kun korkotaso kääntyy nousuun ja jos ei käänny vastassa on toisenlainen ongelma

mielenkiintoista olisi nyt tietää kun nimenomaan on väläytetty sitä että kreikkaa tuetaan euroopan vakausmekanismin kautta elikkä sen pankin kautta joka on luxemburgin suurherttuakunnassa perustettu jossa johtajilla on syytesuoja ja asiakirjat salaisia että onko se piikki auki vai onko se kiinni

on aivan totta että vasemmistoliitto kykeni viikonloppuna tekemään päätökset rakennepoliittisesta ohjelmasta ja siihen sisältyvästä kuntaosiosta ilman mitään uusia talouslukuja

mutta kun näyttää siltä että yhdelläkään ministerillä sanon sen suoraan näin ei ole tämä kokonaiskuva hallussa niin joko te nyt olette valmiit tällaisen puolueettoman tutkimuksen tekemiseen ja tuomaan sen eduskuntaan kun esimerkiksi viime perjantain suomen pankin ja finanssivalvonnan avoin kuuleminen ei tuonut tähän asiaan käytännössä yhtään uutta valoa

eun valheelle rakentunut kulissi oli tärkeämpi kuin vastuullinen taloudenpito

ei siitä ole niin kauhean pitkä aika kun suomalainen rauhanturvaaja kuoli ilmaiskussa yk tunnuksin varustetussa tukikohdassa

onhan se selvää että nyt tehdään vaalipiirien lukumäärässä kahlitseva rajaus jolle perusteet ovat hyvinkin hakusessa ja edustaja lohi aivan hyvin kertoi sen mihin tämä muutos voi ajan oloon johtaa

meillä on naamioitu vastuunkannoksi se että kun suomi aiemmin tunnettiin maana joka maksaa kaikki velkansa pian meidät tunnetaan maana joka maksaa kaikkien velat

tähän oikeuteen saada työttömyysturvaa liittyy myös se että jos työtön osallistuu esimerkiksi luottamustehtävän hoitamiseen niin joissain työvoimatoimikunnissa vanhojen työvoimatoimikuntien aikana on katsottu että sellainen henkilö ei ole työmarkkinoitten käytettävissä

arvoisa puhemies

teillä riittää kyllä intoa ja haluja lähteä mukaan miljardivastuisiin mutta otetaan konkreettinen esimerkki jos puhutaan teollisuuden tukemisesta

jos yhteistä asuntovelkaa jää maksamaan vain toinen lapsiperheen vanhemmista esimerkiksi työttömyyden seurauksena on tehtävä ylivoimainen

ja tässä kohtaa on kyllä pakko puhua tästä nuorten yhteiskuntatakuusta joka ei kuitenkaan takaa nuorille sitä oleellisinta elikkä työpaikkaa

edustaja zyskowiczin kanssa on helppo olla siitä samaa mieltä että silloin kun on kyse selvistä väärinkäytöksistä niihin pitää puuttua voimakkaalla kädellä systemaattisesti ja sanktioidenkin pitää olla sitten sen mukaisia

joka tapauksessa kreikka ei tule ikinä selviämään näistä vastuistaan se on päivänselvä asia mutta peli olisi pitänyt viheltää jo silloin poikki ennen kuin päätettiin ensimmäisestäkään tukipaketista

hyvin tarkkaan tiedettiin mitä tehtiin ja tällaisen valtion kanssa suomi on valmis käymään asekauppaa ja myöskin salaamaan sen asekaupan

se takaa koulutuksen toimenpiteen joissain tapauksissa työpaikan mutta työpaikkatakuuna siitä ei missään nimessä voida puhua

minä olen siihen asti aivan samaa mieltä että kreikka on elänyt vastuuttomasti yli varojensa ja siellä talousjärjestelmässä ja maan taloudenpidossa on paljonkin korjattavaa

on hyvä että se tulee mutta siinä on se ongelma että sitä ei ole sidottu indeksiin ja sitä ei hallituksen esityksessä perustella millään tavalla

tässä minusta olisi esimerkiksi perustuslakivaliokunnalle pohdittavaa voiko olla niin että jos henkilö joutuu työttömäksi niin häneltä evätään etuus elikkä oikeus toimeentuloon siitä syystä että hän on yhteiskunnallisesti aktiivinen

mutta ihmettelen kyllä kun edustaja zyskowicz antoi kuvan että näitä etuuksia ja sosiaaliturvan väärinkäytöksiä ja työttömyysturvan väärinkäytöksiä ei tutkittaisi

halvan ja löysän rahan esko seppäsen sanassa hötörahan ylituotanto muuttui kysyntävajeeksi luottolamaksi työttömyydeksi ja sosiaaliseksi turvattomuudeksi

eläkeyhtiöitten sijoittamistoiminnan riskit ja yhtiöitten johtaminen sekä niistä maksettavat ylisuuret palkkiot joilla ei ole mitään tekemistä todellisen johtamisen tai tuloksen tekemisen kanssa

me emme voi sormi pystyssä opettaa muita valtioita siinä mitä pitää ja mitä voi tehdä jos emme ole valmiit kriittisesti arvioimaan tätä asiaa

mutta kyllä olisi pitänyt laittaa paljon tiukemmin vastuuseen nekin pankit jotka holtittomalla tavalla ovat luotottaneet kreikkaa elikkä saksalaiset ja ranskalaiset pankit jotka päästettiin juoksemaan omia vastuitaan pakoon

näillä muutoksilla ottaen huomioon väestömuutokset muutokset aluepolitiikassa ja aluekehityksessä vanhan lain pitkään voimassa olleen lain hyvätkin puolet muuttuvat aivan toiseksi ja kyllähän esimerkiksi lapin ja satakunnan tilanne jää kokonaan ratkaisematta

arvoisa puhemies

en tiedä meneekö tämä perusoikeuksien kanssa yhteen mutta tällainen käytäntö on ollut aika monessa työvoimatoimikunnassa eli käytännössä on evätty työttömän oikeus osallistua yhteiskunnalliseen toimintaan

jos ajatellaan että meillä silloin oli varaa kantaa työttömistä huolta tuolla tapaa niin onhan se ihme jos nyt ei sitten edes sitä nuorten työttömien tai edes nuorten pitkäaikaistyöttömien kohderyhmää pystytä hoitamaan paremmin

rahatalous eli omaa reaalitaloudesta riippumatonta elämäänsä mutta velkakriisin aiheuttamat ongelmat siirtyivät täysimääräisinä varsinaiseen tuotantotalouteen

esimerkiksi kansaneläkelaitos ja työttömyyskassa tekevät säännöllisesti tietojärjestelmäajoja löytääkseen niitä jotka saavat perusteetonta hyötyä joko vahingossa tai sitten tietoisesti harhauttaen

arvoisa puhemies

tässä lyhyt johdanto siihen minkä takia minä ja edustajakollega yrttiaho olemme menettäneet luottamuksen puolustusministeri walliniin

jo tuolloin ihmettelin missä on suomalaisen ay liikkeen kriittinen ääni kun esimerkiksi eurooppalaisen ammattiyhdistysliikkeen johtaja john monks oli hyvin kriittinen lissabonin sopimuksen suhteen ei hän kritisoinut suoraan sitä mitä siinä sopimuksessa on vaan sitä mitä sieltä puuttuu ja sieltä puuttui työntekijän perusturva

kyllä se vain on päivänselvä asia että kreikka ei tule ilman joustoa laina aikoihin ja ehtoihin selviämään tuosta valtavasta velkataakastaan se on ikävä tosiasia

arvoisa puhemies

itse asiassa ainoa edustaja joka on vilpittömästi tyytyväinen viimeaikaisiin muutoksiin on edustaja oinonen eikä hänkään periaatteellisista vaan vaalitaktisista syistä

turha teidän on jälkiänne peitellä

eli tällaista toimintaa on kyllä aika vahvasti niin kansaneläkelaitoksessa kuin työttömyyskassoissakin

arvoisa puhemies

olettaa sopii että sieltä tulee lisää varsinkin iäkkäämpiä työttömiä joiden on hankala uudelleenkouluttautua ja sijoittua uusiin töihin

mutta eikö nyt olisi kuitenkin aika suomessakin käydä tämmöinen kaivospoliittinen strateginen keskustelu siitä syystä että esimerkiksi ruotsissa ei sairasteta ollenkaan sitä että siellä on sellainen kaivosyhtiö kuin lkab joka on valtion omistuksessa ja takoo valtion kassaan valtavat voitot ja suomessakin olisi voitu menetellä samalla tapaa pitää valtion rooli vahvana niin että myöskin ne voitot tuottavista kaivoksista olisivat tulleet yhteiseen kassaan eivätkä kansainvälisille sijoittajille

mutta haluaisin kyllä kuulla niidenkin kannanottoja jotka vielä vaalien alla sanoivat että piikki on sitten kiinni että onko se kiinni vai onko se auki